valtioneuvoston ilmasto ja energiapoliittinen selonteko käsittelee tulevaisuuden ilmasto ja energiapoliittisia linjauksia kokonaisuutena katsoen varsin kiitettävällä tavalla

mihin tämä linja perustuu

ja haluaisin kysyä valtiovarainministeri urpilaiselta mitä muuta kansallisomaisuutta hallitus aikoo laittaa myyntiin

myös kansan ääntä on ainakin yritetty kuulla erilaisten kyselyiden paneeleiden ja työpajojen avulla mitä pidän erityisen tervetulleena asiana

arvoisa puhemies

pahin ei ole vielä tapahtunut eikä tule ehkä tapahtumaankaan jos ilmastonmuutoksen torjuntaan saadaan valjastettua uusin teknologia ja julkiset ohjauskeinot joissa kukin ihminen ja kukin toimija kantaa kortensa kekoon päästöjen vähentämisessä

siksi onkin tärkeää edistää ja puolustaa esimerkiksi alkuperäiskansojen kuten saamelaisten oikeuksia

toiminta ja kulut nyt maksavat itsensä takaisin tulevaisuudessa eikä ilmastotalkoita tule nähdä pelkästään menoeränä ne ovat myös mahdollisuus

koska saamelaisten ihmisoikeudet ovat samalla tasolla suomessa kuin suomalaistenkin

vähäpäästöisyyteen voi ja pitää pyrkiä hyvinvoinnista tinkimättä

itse asiassa hyvinvointi voi myös lisääntyä kun tuotanto on tehokkaampaa ja kestävämmällä pohjalla

se miten venäjä voisi toimia täysivaltaisesti parlamentaarisessa yleiskokouksessa on tietysti hyvin pitkälle kiinni siitä mihin suuntaan ukrainan tilanne etenee

mainitaan nyt muiden muassa ilmastonäkökulman vahvistaminen valtion talousarvioiden laadinnassa ilmastopoliittista päätöksentekoa tukevan tutkimuksen lisääminen toimintamalli julkishallinnon ilmastoviestinnän koordinoimiseksi ilmastonäkökulman vahvistaminen koulutuksen kaikilla tasoilla kuntien velvoite laatia oma ilmasto ohjelma ja niin edelleen

se on tietysti kaikista tärkein asia että kriisi voisi kehittyä myönteiseen suuntaan ja siihen tarvitaan tietysti paitsi suomalaisia myös kaikkia muitakin eurooppalaisia ja kansainvälisiä diplomaattisia ponnisteluja

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

vähän sitä pohdiskelin viekö se käytännössä potentiaalia mikä meillä liittyy uusiutuvien energiamuotojen käyttöön

itse kokouksessa suomalaiset tietysti voisivat toimia jonkin sortin sillanrakentajana omalta pieneltä osaltaan paitsi ehkäpä puheenvuoroilla siellä yleiskokouksessa myös omissa poliittisissa ryhmissään

arvoisa puhemies

katsoin vain tarpeelliseksi käyttää tämän puheenvuoron minkä käytin koska edustaja wallinheimo omassa puheenvuorossaan viittasi tienkäyttömaksuihin ja sanoi muita hyviä asioita

ymmärsin että tässä niin kuin pidettäisiin hyvänä tässä kokoomuksen wallinheimon puheenvuorossa tienkäyttömaksuja ja sen takia halusin oman näkökulman tähän keskusteluun tuoda

toisaalta myöskin komiteakokoukset ovat yksi paikka vaikuttaa

taisi hän viitata myöskin tähän työryhmään joka parhaillaan pohtii tienkäyttömaksuasioita älyliikenteen keinoin työryhmään jota vetää jorma ollila ja joka tuottaa omia ehdotuksiaan kaiketi ihan pian vielä keskusteluun

selonteossa on mainittu toimenpiteenä päästöjen vähentämiseksi päästöjä hillitsevien verojen kehittäminen ja liikenteen taloudellisen ohjauksen painopisteen siirtäminen auton käyttöön

arvoisa puhemies

hyvin usein näissä parlamentaarisissa yleiskokouksissa käy kansainvälisiä vieraita puhumassa ja voisi olla itse asiassa hyvä jos suomen tasavallan presidentti niinistö tulisi yleiskokoukseen vieraaksi ja kertoisi vähän omia näkemyksiään kun hän on muutoinkin ollut aktiivinen tämän ukrainan kriisin liennyttämisessä ja ratkaisemisessa

jos seuraava hallitus on huono hallitus niin voimmeko olla varmoja että nämä uusiutuvat on sen verran vahvasti kiveen hakattu että niitä suositaan myös seuraavalla hallituskaudella ja koko vuosikymmenellä ja siitä eteenpäin

joukkoliikennettä on kehitettävä ja lisättävä toimivalla tavalla ennen kuin esimerkiksi ruuhkamaksuja voidaan ottaa käyttöön tai ennen kuin niistä pitäisi edes kovin vakavasti keskustella

turve kärsii vanhasta maineestaan ja varmasti turvetta on väärinkin käytetty ja järviä pilattu turpeella historiassa en sitä halua ollenkaan vähätellä mutta nykyaikainen ympäristökriteerit täyttävä tuotanto on aivan kelvollista

moneen vuoteen itse asiassa suomen presidentti ei ole ollut yleiskokouksessa vieraana niin että olisi toivottavaa että tämmöinen vierailu voitaisiin lähivuosina mitä pikemmin sen parempi

kun joukkoliikenteen käyttöä halutaan ruuhkaseuduilla lisätä täytyy myös lisätä itse joukkoliikennekulkuneuvojen määrää jotta ihmiset voivat niitä vaivattomasti käyttää

arvoisa puhemies

sarasvuo

eu selonteon kuuluisi olla tärkeä asiakirja joka määrittelee selkeät kansalliset tavoitteet suomen toiminnalle unionissa ja siten vahvistaa maamme vaikutusvaltaa

nyt annetaan ervvlle riskialttiita voi sanoa jopa vaarallisia työkaluja

se on hyvin läheistä sukua eurobondeille

kataisen hallituksen selonteko oli tässä suhteessa valitettavasti suuri pettymys

ympäristö ja ilmapäästöjä siinä on se on myönnettävä mutta kun verrataan kivihiileen mitä kovasti käytetään niin turve kestää kyllä vertailun

on tärkeää painottaa ilmastokeskustelussa myös kehitysmaiden roolia

markkinoilla spekuloidaan jo ervvn koon moninkertaistamisella eurobondit väijyvät jo nurkan takana

keskustan eduskuntaryhmä kannattaa käytännönläheistä eurooppalaista yhteistyötä joka vahvistaa jäsenmaiden taloutta työllisyyttä ja turvallisuutta

nimenomaan kivihiilen käyttöä pitäisi nyt välittömästi ajaa alas ja perään kyllä hallitukselta välittömiä toimenpiteitä sen asian suhteen

tämä esittämämme velkasaneeraus ei ole varmasti helppo tie mutta se on ehkä sittenkin sen pienimmän riesan tie

suomi voisi juuri tässä kivihiilen käytön vähentämisessä olla myös kansainvälisellä tasolla edistyksellinen

euroopan unionia on edelleen kehitettävä tasavertaisten jäsenmaiden liittona

euroopan unionin on oltava suuri suurissa asioissa ja pieni pienissä asioissa

esimerkiksi on hyvä että tulevaisuusvaliokunta ponnessaan edellyttää hallitukselta toimia puutuotealan tuotannon ja viennin edistämiseksi sekä erityisesti puurakentamisen osaamisen ja työpaikkojen lisäämiseksi

arvoisa puhemies

valtioneuvoston tiedonanto kööpenhaminan ilmastokokouksesta osoittaa että hallitus on realistisen kunnianhimoinen tavoitteissaan

suomen linjan on oltava käytännönläheinen yhteistyö sellaisen eun rakentamiseksi joka on yhtenäinen ja keskittyy isoihin asioihin

samaan tapaan laajemminkin tarvitaan konkreettisia poliittisia päätöksiä monella rintamalla

valtioiden päämiesten ja naisten sitoutuminen yhteisiin poliittisiin tavoitteisiin on tärkeää ja tässä tilanteessa voi sanoa suorastaan välttämätöntä

euroopan unionia sen puutteita on korjattava nyt reippain ottein

edellytämme eu lainsäädännön yksinkertaistamista

mutta se täytyy todeta että hallitus on kyllä informoinut suurta valiokuntaa aivan erinomaisella tavalla koko tämän finanssikriisin ajan ja toivon että tämä hyvä yhteistyö siellä voi jatkua

pääministeri kuvasi juuri puheessaan hyvin sitä haastetta jonka edessä olemme

arvoisa puhemies

suomi on ajelehtinut

kapasiteetti on noussut ja nousemaan päin ja sen käyttötavat ovat laajentuneet heikoille jäille

suomi kuuluu siihen kuuden maan joukkoon joka on hoitanut hommansa hyvin ja siitä kiitos myös hallitukselle

voipi olla että edessä kuitenkin on myös valtion talouden pelastaminen jonkinnäköisellä paketilla ja silloin puhutaan sadoista miljardeista euroista

ja toisekseen vielä haluaisin tietää kun tämä eduskunta on lopettamassa maaliskuun puolenvälin paikkeilla näillä näkymin työnsä onko nyt valmisteilla sen mittaluokan päätöksiä esimerkiksi takausvastuiden kasvattamista jotka edellyttävät eduskunnan täysistunnon koolle kutsumista huhtikuussa

arvoisa puhemies

ainoa kestävä tie espanjankin suhteen on se että maa itse laittaa talouttaan kuntoon vaikkapa veroja nostamalla muilla päättäväisillä toimilla

tämä pelastuspakettien tie vie suomen kyllä helposti hyvin syvälle suohon

kolmen an luottoluokituksemme on vaarassa ja hallitus vain lykkää ja lykkää tarvittavia päätöksiä

merkittävä ongelma keskustelussa olevan seitsemän vuotta sitten annetun jätevesiasetuksen suhteen on valtaisa määrä vääriä käsityksiä

on kysyttävä

ministeri kiviniemi on esittänyt yhteisöverotuoton osuuden nostoa sehän olisi loogista tässä tilanteessa mutta miten te valtiovarainministeri tähän ajatukseen nyt suhtaudutte